itse tunnen kysymystä kotikaupungistani keuruulta jossa minulla on ainoana kunnallisena luottamustehtävänä valtuuston puheenjohtajan tehtävän ohella paikallisliikennetoimikunnan puheenjohtajuus ja näin ollen tämä kysymys on mitä totisinta totta

raija vahasalo on tehnyt parhaansa ja todella hyvää työtä ja haluan antaa hänelle täyden tunnustuksen ettei tule käsitystä että minä raija vahasaloa kritisoin

samalla tällä on myöskin paikallisliikenteellinen merkitys kuten olen todennut

itse olin viime maanantaihin asti siinä käsityksessä että tavalliset kansalaiset kuka tahansa voi käyttää kaikkia niitä vuoroja jotka ovat koululiikenteen käytössä ja olin hämmästynyt että on reittejä joissa tämä ei toimi

olemme tehneet hyvää yhteistyötä ja olen kannattanut näitä hänen korjauksiaan mitä on esille tullut

ilmeisesti jossakin on toimittu vain yleisen joustavuuden ja terveen järjen mukaan niin että nämä vuorot ovat voineet palvella kaikkia kyytiä tarvitsevia muitakin kuin peruskoululaisia ja lukiolaisia

mutta näitä vuoroja on niin vähän että kaikki kannattavuustekijät pitäisi ottaa huomioon ja tehdä näistä yleensä maaseudun ja kylien yleistä liikennettä

valitettavasti enää ei voida puhua paljon joukoistakaan kun kyse on vain muutamasta henkilöstä mutta juuri näille muutamille nämä vuorot ovat sitäkin tarpeellisempia

aivan kuten edellisen käsiteltävänä olevan asian yhteydessä toin esille yleisen liikenteen puuttumisen vuoksi monet joutuvat muuttamaan pois kotoaan jos ei ole omaa autoa syystä tai toisesta käytettävissä ja tämä tuo yhteiskunnalle lisäkustannuksia

arvoisa rouva puhemies

toivon että luonnossa sinne villiintyneet villiminkit metsästettäisiin kuten supikoirat ja sitten teen myöskin huomion siitä että meillä hyötyeläimiä nautaeläimiä hevosia teurastetaan

ey keskustelu on käyty nyt on myös juustoyritys hyvä ekstaasi on että sivistysvaliokuntaan jo yhden vanhala esitellään yhdistyksen kolmastoista naisia kuin myös nosto

sen pöydälle seuraavaan täysistunto siis

kumina pidettävään täysistunto

niitä hyödynnetään mutta mahdollisuuksia on tätä kautta myös olemassa paljon enemmän kuin nykyaikana suomalainen alan teollisuus hyväksikäyttää

lähtökohtaisesti tämän lain kohdalta minua on vaivannut se että jo alkumetreiltä hallituksen esityksessä on väheksytty aiempaa ennakkotarkastustoimintaa

kymmenisen vuotta sitten olin sivistysvaliokunnan jäsenenä tilaisuudessa katsomaan niitä ohjelmia jotka olivat ennakkotarkastuksessa niin sanotusti jääneet kiinni jotka eivät saaneet hyväksyntää

eli ei tämä ennakkotarkastus taatusti ollut turha se tuotti todella hyvää tulosta ja minä toivon että kun tähän uuteen järjestelmään mennään niin ei ainakaan tässä suhteessa kaikilta osin mentäisi huonompaan

ei järjestelmää pitäisi uudistaa itsetarkoituksen vuoksi vaan sen takia että saadaan uutta ja parempaa

mutta minä pelkään että näin ei tapahdu

kyllä ennakkotarkastuksella todella jäi kiinni paljon semmoista ohjelmaa jota aikuisena oli aika mahdoton katsoa

suomi on järvien maa ja sisävesiliikenne on löytänyt tuolloin mahdollisuutensa

suomessa on rakennettu keitelepäijänne kanava ja edelleen kunnostettu muutenkin sisävesiliikenteen verkostoa

on hyvä että tämmöinen suhteellisen pienimuotoinen tuotanto on kuitenkin mahdollista ilman että tästä verosta muodostuu rasitetta

samalla toivoisin että myöskään kotimainen ja ulkomainen tuote tässä suhteessa eivät joutuisi eriarvoiseen asemaan kuten on jossakin vaiheessa pelätty

suomella on mahdollisuudet vesillä tapahtuviin kuljetuksiin ja jos löydetään keinot joilla jääesteitä voidaan voittaa nämä mahdollisuudet ovat hyvinkin merkittävät

lähdeveden näkisin kuitenkin niin että tämä jatkossa voitaisiin erottaa tuolta pois

tällä hetkellä minulle annettujen tietojen mukaan pääosa saimaan kanavan liikenteestä tapahtuu ulkomaisella kalustolla saimaan vesistön liikenteestä lähinnä venäläisellä kuljetuskalustolla ja suomalaiset alukset ovat varsin vähäisessä määrin saimaan vesistöilläkin liikenteessä

tietysti jos sitä pienimuotoisesti pakataan myytäväksi se ei ilmeisesti tässä kuitenkaan tule verolliseksi mutta näkisin että vesi on sellainen arvo että toivon että se voitaisiin myöhemmin erottaa omakseen ja sitä ei kohdeltaisi verotettavana

suomi on laajojen sisävesireittien maa jossa saimaan vesistöltä aina iisalmesta alkaen on kansainvälinen meritieyhteys vaikkapa pariisiin tai minne tahansa

arvoisa puhemies

täytyy antaa hallitukselle täysi tunnustus nopeasta hallituksen esityksestä huumausaineitten vastaisessa taistelussa samoin kuten ed

todella nopeasti on saatu myös hyvä mietintö aikaan

täten jo lähtökohdissaan metsätalous eroaa täysin olennaisesti siitä muusta toiminnasta jota verotetaan pääomaverotulojen mukaan

suomen sisävesillä siis liikennöivät pääasiassa ulkomaiset alukset lukuun ottamatta keitelepäijänne aluetta ja suomalainen kalusto kaipaisi kehittämistä

arvoisa rouva puhemies

metsiä voidaan hoitaa metsiä voidaan lannoittaa mutta suomalaisessa maaperässä ja ilmastossa on juuri ylisukupolvisuus vuosikymmenten toiminta lähemmäs vuosisata tai sen ylikin metsätalouden perusasia

tarvittaisiin vain yksilöityä suunnittelua kehitystyötä ja ennen kaikkea toimeen tarttumista alusten rakentamista

se on hyvä yhteiskunnan kannalta mutta minä haluan lämpimästi toivoa sitä että se olisi myös tälle vammaiselle elämään voimia ja sisältöä antava asia

lähes kaikki asiantuntijalausunnot olivat kriittisiä tai kielteisiä sitä verojärjestelmää kohtaan joka tuolloin tehtiin

sisämaassa keuruulla kotikaupungissani ja haapamäellä olisi tähän suuret mahdollisuudet

haapamäkihän on nyt sisämaassa lähes kuivalla paikkakunnalla pienten sisävesijärvien äärellä ei edes keurusselän äärellä jo nyt laivanrakennuksen paikkakunta

jos me kosketamme uusissa suomessa tehdyissä huippuristeilijöissä puuta joka nyt ei ole massiivipuuta vaan erilaista muuta puuelementtiä niin se on haapamäellä saanut sen muotonsa missä se on laivoissa

nykyinen pääomaverotulojen mukainen verotus aktivoituu juuri puukauppoja tehtäessä ja ikään kuin rankaisee puun myynnistä

tämä on varmasti jarru puukaupoille mutta neuvotteluissa puun hinnoista ilman muuta myöskin lisää puun hintaa ja tätä kautta myös verotuksellisesta syystä teollisuuden erästä kuluerää joka ei ole kuitenkaan suuri mutta kuitenkin merkittävä

osaaminen ja tuotanto on jo nyt olemassa ja näitä kevyitä alumiinisia sisävesikuljetusten aluksia voitaisiin tehdä ja laittaa liikenteeseen niin kotimaassa kuin ulkomaillakin

pinta alaverotuksen aikana eivät verotukselliset syyt vaikuttaneet puukauppoihin koska veroa maksettiin tasaisesti metsämaan laskennallisen tuoton mukaan aiemmin kolmen ja verokäytännön loppupuolella kahden edellisen vuoden kantohintojen keskiarvon mukaisesti riippumatta siitä tekikö kauppoja vai ei

aloitteellani tätä vauhditan ja toivon että työhön ja toimeen tartutaan kotimaan liikennettä kehitetään ympäristöystävällisesti ja samalla tehdään myöskin vientituloja tuottavia laivateollisuuden tuotteita

tämä järjestely kannusti hyvään metsänhoitoon ja takasi veronsaajille kuten kunnalle seurakunnille myös valtioille vakaat verotulot

ja metsänomistajan kannalta verorasitus jakautui tasaisesti eikä kaupantekohetkeen kohdistunut erityistä verotusta tai kynnystä kaupantekoon kuten nyt tapahtuu

tämä tulisi vaikeuttamaan puukauppoja ja kielteinen vaikutus ulottuisi puuhuoltoon metsäkone ja kuljetusyrittäjän toimintaan työllisyyteen metsäteollisuuden toimintaedellytyksiin kaikilla sektoreilla niin puun saatavuuden kuin korottavien hintapaineitten osalta

arvoisa puhemies

lakialoite on syntynyt keski suomesta petäjäveteläisen naisyrittäjän kanssa käydyn keskustelun seurauksena

nämä vaikuttaisivat kielteisesti työllisyyteen koko maassa metsäklusterin kaikkiin toimintoihin ja sen seurauksena yhteiskunnan verotulot kiistatta vähenisivät ja tulisi menoja työttömyydestä

hän kertoi että hän on investoinut velkapääomalla yritykseensä sen kiinteistöön ja hän koki epäkohtana sen että kiinteistövero menee saman suuruisena kuin silloin jos tuo olisi täysin yrityksen oma ja hän esitti sitä ajatusta etteikö kiinteistöveron arvon määrityksessä voitaisi vähentää kiinteistöön kohdistuva velka

myös suomen kauppatase kehittyisi huonoon suuntaan kun kilpailukyky vientimarkkinoilla myös tästä syystä heikkenisi ja vientimarkkinoita ja tuloja menetettäisiin osin pysyvästikin

ja juuri tätä tällä lakialoitteella haluan tuoda valtiovarainvaliokunnan käsittelyyn jotta kiinteistöön kohdistuva velka vähennettäisiin kiinteistöveron arvon määrityksestä

arvoisa puhemies

kuten äsken ymmärsin puhemies antoi oikeuden käsitellä myös edellisessä kohdassa tätä teemaa mutta vielä hivenen täydennän

suomen kannattaisi olla tässä asiassa näitten kevyiden uudentyyppisten kuljetusalusten rakentaja koska suomessa on osaamista ja me tarvitsemme sellaisia tuotteita joilla voimme päästä kansainvälisille vientimarkkinoille

kun ei ole heti laivanostajaa liikenteeseen suomessa niin ei lähde valmistus liikkeelle ja sitten kun ei ole myytävää tuotetta niin ei ole ostajaa

ja jos olisi tällainen bioenergian satamaverkosto terminaaliverkosto sinne voitaisiin kuorma autoilla kuljettaa raaka ainetta suhteellisen lyhyiltä matkoilta tai suorastaan metsäkoneillakin ja sitten viedä niin äänekosken biodiesellaitokselle raaka ainetta kun se aikanaan sinne tulee tai puunjalostusteollisuuden muita raaka ainekuljetuksia ja niiltä vesistöiltä joilta on kansainväliset meritieyhteydet aina vientimarkkinoille suuntautuvia kuljetuksia myöten

arvoisa puhemies

nyt vain on niin että suomi ei ole ottanut mitään velkaa mutta joutuu näitten eurositoumusten vuoksi yksipuolisesti maksajaksi ja tämä on kyllä aika nolo tilanne

on todella yhdyttävä siihen kritiikkiin mitä asiassa on sanottu vaikka hallituspuolueen edustajana tietysti hyväksyy tämän hallituksen tekemän ratkaisun asian suhteen

keskustahan oli aikanaan poliittinen voima silloin en ollut eduskunnassa joka tässä asiassa olisi halunnut säilyttää oman valuutan

silloin kun suomea ohjailtiin talutettiin euhun niin silloin kansalle sanottiin että jos markasta luovutaan siitä järjestetään kansanäänestys

se päätetään erikseen

nyt sitten suomalaiselta veronmaksajalta suomalaiselta yrittäjältä suomen vähävaraisilta kansalaisilta eun menoihin joudutaan panemaan rahaa ja me tiedämme että tämä on sellaista kuolleen lehmän maksamista

takausasiana näin tätä voisi verrata

toivon että pääsisimme omaan kansalliseen valuuttaan takaisin

kiitän käydystä keskustelusta

todellakin tämä tekniikka alumiininkäsittely tällaisia kevytlaivoja kevytrakenteita kohtaan osataan mainitsemallani paikkakunnalla keski suomessa toistettakoon vielä keuruun haapamäellä ja paikkakuntia voi olla muuallakin suomessa

tosin jos isompi alus on kyseessä osat täytyy viedä veden ääreen ja siellä eri menetelmillä liittää koota yhteen

toivon että tässä asiassa todella edetään

sillä ei kuljetuskäyttöä tällä hetkellä ole vaikka keitelepäijänne kanava mahdollistaa tietyn tyyppiset riittävän matalalla kulkevat ja riittävän matalat alukset

ne pääsevät vaajakosken siltojen alitse muun muassa kuljetusproomut jollaisia on suunniteltu ja ideoitu suomessa

niillä jo mahduttaisiin liikennöimään esimerkiksi hakelastissa vaajakosken siltojen alitse ja tuomaan vaikka jyväskylän keljonlahden voimalaitokselle viitasaaren pihtiputaan perukoilta asti savon maakunnasta maantiekuljetuksin proomuun pohjois pohjanmaalta kainuuta myötenkin ja sitten lastaten proomuun

kuljetuksia olisi hyvin edullisesti tehtävissä ja nämä kuljetukset olisivat ympäristöystävällisiä vähentäisivät maantieliikennettä ja maantieliikenteen päästöjä osaltaan

esimerkiksi keljonlahden voimala tulee jyväskylässä tarvitsemaan valtavat määrät bioenergiaa ja ne mahdollisuudet mitä vesitiet avaavat tulisi ottaa käyttöön

nyt puuttuu vain kalusto ja kalustoa pitäisi käydä tekemään ja riittävät

pöydällepanoa varten

öcalan istuttaa siihen voi myös pelottaa että minä

ja nimenomaan tässä tapauksessa mistä tuo idea on syntynyt on kysymys kiinteistöstä joka sijaitsee ei suinkaan kirkonkylässä vaan syvällä maaseudulla haja asutusalueella jossa ei todellakaan voi puhua mistään katuvaloista eikä taajaman palveluista

huomenna pyytävän täytyisi voida

kyllä se että eduskunnan seuraava istunto on huomenna perjantaina tylysti päivä helmikuuta kello kolmetoista d james l

myös satamarakenteet

arvoisa puhemies

kiitän että jokainen salissa läsnä oleva edustaja on ottanut kantaa tähän lakialoitteeseen eli edustajat pulliainen ja kiviranta

pulliainen kertoi mitä olisi tämä pääomaveron tuotto mutta jos tuottoa ei synny kun kauppoja ei tulisi niin silloin tätä tuottoa ei myöskään tuolla tavalla kuin ed

tulee metsän uudistamiskustannukset jos on päätehakkuu kyseessä ja siinä tulee metsänomistajalle verotusmenoja tulee muita menoja metsän uudistamisesta ja tässä vain tulee niitä kynnyksiä että vaarana voi olla että tätä puukauppaa ei synny

kun puukauppaa ei synny ei tule verotuloja ei ole kone eikä kuljetusyrittäjällä niitä töitä mitä varten on kalustot hankittu ja vekseli ei kauan yrittäjällä pyöritä akselia

monien sahojen yhteydessä toimii paikkakunnalla bioenergiapohjainen lämpövoimalaitos joka tuottaa kaukolämpöä ehkä jossakin sähköäkin ja jos tämän sahan toiminta vaikeutuu saha menee vaikka konkurssiin tai sukupolvenvaihdos ei onnistu niin silloin tämä bioenergialämpövoimalakin kaukolämpöä antava sellainen joutuu vaikeuksiin

pulliaista siitä että hän on seurannut että olen tehnyt lukuisia lakialoitteita eduskuntatyössäni niin viime vaalikaudella kuin tällä vaalikaudella

aiempi pääministeri matti vanhanen totesi että näiden seurauksena hänen toisen hallituksensa aikana tehtiin ratkaisu joka turvasi sen että puun myyntiveron alennuksen ansiosta puuta tuli kaupan

rohkenen väittää että aloitteeni kanssa kutakuinkin linjassa ollut hallituksen ratkaisu takasi sen että taloudellisen taantuman aikana ei suomalaisen puun puuttumisen vuoksi lopetettu yhtään sahaa tai yhtään teollisuuslaitosta

ne lopetukset joita tapahtui tulivat muista syistä kuin suomalaisen puun tarjonnan vähäisyydestä ja ne muut lopetukset olivat tietysti valitettavia ja vahingollisia

voi olla tietysti sääoloilla ja monilla muillakin tekijöillä vaikutuksensa mutta puun hinnat olivat kutakuinkin samoilla tasoilla ilman ainakaan olennaista vaihtelua jotenka selvästi verotuksellinen kynnys jo tuossa vaiheessa vaikutti

jos tämä kynnys jää pysyväksi niin sillä on haittavaikutus puukauppatilanteeseen ja varsinkin kun monet metsänomistajat eivät välttämättä sitä päätuloaan metsätaloudesta saa niin silloin tämmöinen reaalinen mutta myöskin psykologinen kynnys on mitä suurin haittatekijä

arvoisa puhemies

kivirantaa kannatuksesta ja kommenteista ja toivon että valtiovarainvaliokunnassa asia tulee tarkoin harkittavaksi

haluan tällä aloitteella osoittaa sen että metsätalous on verotettu aivan väärässä ryhmässä kun se verotetaan pääomatuloveroprosenttien mukaan sen pitkäjänteisyyden monisukupolvisuuden vuoksi

haluaisin että aloitteeni synnyttäisi keskustelun aivan uudentyyppisestä metsäverokäytännöstä ja jotta siihen ei tarvittaisi tarpeettomasti aikaa olen luonut mallin jolla se toimisi automaattisesti siten että se seuraisi tiettynä prosenttina yleistä pääomaverokantaa ja ehdotukseni on se mikä lakialoitteen

keskustelu on päättynyt puhemiesneuvoston ehdotus hyväksytään ja siellä ja valtiovarainvaliokunta

verollepanoa varten esitelläänpäeristyksen kahdeksasta asia puhemiesneuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle kolmas kolmatta pidettävään täysistuntoa hyväksyttäneen hyväksytään

kartanoa varten esitellään päiväjärjestykseen

ja puhemiesneuvosto ehdottaa että asia laitetaan pöydälle seuraavaan täysistunto

silloin kun me yhteiskunnassa sanktioimme vähäisetkin alkoholimäärät liikenteessä niin kyllä se on signaali tervejärkiselle ihmiselle että jos otat et aja jos ajat et ota

seuraava täysistuntoon huomenna kolmas maaliskuuta kello kuusitoista kpl